mutta se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä että jos taloudellisista syistä yhtiön on pakko supistaa toimintaansa niin silloin jos mennään yt neuvotteluihin aina totta kai täytyy suosia lomautuksia irtisanomisten edellä ja näin

tosiaan vastaavat yritykset ovat hyvin paljon jo siirtyneet aikaisemmin siihen toimintamalliin että ne ostavat näitä vesivoiman ylläpitoon ja huoltamiseen tarvittavia palveluja muilta yrityksiltä

minusta riittää että olen nyt tämän todennut julkisesti ja myöskin korostanut sitä että näitä työmarkkinaneuvotteluja työehtosopimusneuvotteluja käyvät yhtiön johto ja yhtiön henkilöstöryhmät ja että kummankin osapuolen täytyy joustaa

se nyt ei vain ole ollut sellainen että tämä kilpailukyky olisi ollut paras mahdollinen

mutta yhtiön toiminta on luonnollisesti ratkaisevasti myös ympäristöviranomaisten käsissä enkä lainkaan ihmettelisi jos yhtiön pitäisi varautua siihen että laissa tulee

nyt kun edustaja myller viittasi tähän paljon puhuttuun itellan tapaukseen itse asiassa ei viitannut suoraan tähän ulkoistamiseen videokoodauksen ulkoistamiseen filippiineille mutta sanon siitäkin että sillä ei menetetä yhtään työpaikkaa ja niissäkin työpaikoissa jotka siinä ovat palvelleet vajaatyöllistettyjä on löydetty uusia tarkoitusperiä

voimme varmasti miettiä tätä jäänmurtokysymystä myöskin sillä tavalla että olisi mahdollista mennä esimerkiksi kohti ruotsin mallia jossa valtion virasto omistaa näitä aluksia ja sitten kilpailuttaa niiden operointia

kyllä voi sanoa että kemijoki oy on tässä tilanteessa jossa hallitus on tehnyt viisaat ratkaisut ja nyt valtio omistajana ja enemmistöomistajana katsoo että nämä tehdään vastuullisesti

pidän erittäin tärkeänä sitä että omistajaohjauksessa ei puututa neuvottelutilanteeseen mutta silloin kun kyse on niin vaikeasta työmarkkinatilanteesta kuin tässä maassa on niin mielestäni on ollut hyvä että myöskin ministeri urpilaisen kanssa olemme vedonneet valtio omisteisten yhtiöiden johtoon

nyt tässä on ehkä tiettyä väärinkäsitystä siitä että valtio omisteisten yhtiöiden johto itse voisi päättää omista palkkioistaan

sanotaan että huonosti johdetussa yhtiössä voi käydä niin että toimitusjohtaja pyörittää hallitusta ja konsultti sitten laatii ehkäpä toimitusjohtajan mielen mukaisen palkitsemisjärjestelmän mutta meidän tärkeimpiä tehtäviämme on huolehtia hallitusten kautta että näin ei tapahdu

mutta sitten on todellakin niin että tämä rakennemuutos josta otin nyt esimerkin edellisessä puheenvuorossa on niin raju että yhtiöillä ei voi kerta kaikkiaan olla velvoitteita kannattamattomaan toimintaan sen ylläpitämiseen

olen varma että maailmalta löytyy esimerkkejä siitä miten myös johto omalla esimerkillä johtamisellaan on ollut tätä luottamusta lisäämässä ja toivon että finnairin johto toimii tämän mukaan

hallituksella hallituksen palkitsemis ja nimitystoimikunnilla pitää koko ajan olla tilanne täysin hallussaan ja jos näin ei ole niin silloin tilanteeseen pitää puuttua

edustaja kuusisto on varmaan oikeassa siinä että palkitseminen on kohtuutonta jos ei tule tulosta mutta on tietysti niin että tällaisena aikana jolloin kaikkialla taloudessa on ongelmia valtio omisteiset yhtiöt eivät tässä tietenkään ole sen suuremmassa suojassa

ja todellakin tähän on mahdollista puuttua jos katsotaan että ulkomaalaisomistus vaarantaisi intressiä

ihan tämmöisen kilpailuneutraliteetin takia ei voi olla niin että valtio jotenkin suosisi kokonaan tai osaksi omistamiaan yhtiöitä

tämä on yksi omistajaohjauksen keskeisiä periaatteita mutta se mistä tässä tilanteessa kuuluu huolehtia on se että sitten kaikenlaisissa toiminnan sopeutuksissa noudatetaan työmarkkinoiden parhaita käytäntöjä ja niistä toki keskustellaan sitten myöskin omistajaohjauksen ja yhtiöiden hallitusten välillä

esimerkiksi talvivaaran tapaus on mielestäni erittäin hyvä esimerkki siitä että silloin myöskin valtiolta edellytetään hyvin vastuullista toimintaa suhteessa tällaiseen laajamittaiseen ympäristökatastrofiin joka on myös johtamiskatastrofi

silloin ajattelen että perimmältään tilanne on aivan terve mutta voimme varmasti jatkossa puolin ja toisin tiivistää vuorovaikutusta valtion omistajaohjauksen ja solidiumin johdon välillä

mutta sen sijaan on aivan selvä tietenkin että omistajaohjauksessa käydään jatkuvaa keskustelua melkeinpä päivittäin solidiumin johdon kanssa siitä miten se omistajan edustajana ottaa mahdollisimman läheiseen ohjaukseen salkussaan olevan yhtiön jossa on vakavia ongelmia johtamisessa mikä näkyy myös näissä mittaamattomissa ympäristövahingoissa ja mainehäviöissä mitä siellä on tapahtunut

tähän asti olen äänestänyt kaikkien tämän hallituksen esitysten puolesta ellei nyt ajatukseni ole harhaillut jonnekin ja on jäänyt nappia painamatta

ja toisaalta mitä paremmin solidium ottaa huomioon yhteiskunnassa tapahtuvat ilmapiirimuutokset esimerkiksi tiukentuvat vaatimukset yritysvastuusta joka kattaa suhtautumisen henkilöstöön ympäristöön nyt myös viime aikoina esimerkiksi verojalanjälkeen niin sitä paremmin solidium toimii tällaisena itsenäisenä sijoitusyhtiönä

mutta nyt on kyllä todella vaikeaa sen takia että kun nimenomaan on kysymys tutkimuksen uudelleenjärjestelystä ja on käynyt ilmi että hallituksen esityksessä on suomen akatemian mukaan valikoiden referoitu kansainvälisen arvostetun arviointityöryhmän lausuntoa niin herää kyllä kysymys mitkä ovat tämän esityksen todelliset perustelut

haluaisinkin sitten kysyä ministeri vehviläiseltä kun valiokuntakin tässä voimakkaasti vaatii sitä että ryhdytään toimenpiteisiin täällä se

öö

tällaisen viikin ympäristöklusterin ympäristökonsortion perustamiseksi onko ministeri valmis edistämään tätä ajatusta vai onko tämä vaan kuorrutusta sille että nyt saadaan tämä merentutkimuslaitoksen pilkkomispäätös tehtyä

arvoisa puhemies

minusta tässä on erittäin suuria ongelmia ja olen näkevinäni että valtioneuvoston piirissä ilmeisesti tuottavuusohjelmaa tulkitaan omalla kohdalla niin että mitä enemmän organisaatiouudistuksia voidaan tehdä sitä paremmin omat tuottavuuspisteet lisääntyvät

mutta tästäkin salista ja ei ainoastaan oppositiosta vaan myös hallituspuolueista tulee jatkuvasti sellaisia vaatimuksia omistajaohjaukselle joista yhdessä olemme sopineet että ne eivät siihen kuulu koska meidän on noudatettava esimerkiksi myös osakeyhtiölakia ja siihen viittaan

arvoisa puhemies

on myöskin niin että kaikki tämä ohjaus ei suinkaan tapahdu julkisuudessa vaan on selvä että yksi erittäin tärkeä keino omistajaohjauksessa on se että ensinnäkin nimitämme kompetentteja päteviä monipuolisesti valistuneita myös yritysvastuun kannalta osaavia ihmisiä hallituksiin

nythän tästä ei ole tehty vielä mitään ratkaisuja fortumissa mutta on selvää että on myös sellainen mahdollisuus olemassa että fortum säilyy yhtenä omistajana tässä

suomessahan on erittäin tarkkaan säädelty lainsäädäntö joka koskee sähköverkkoja jolloin vaikka tähän tulisi ulkomaisia omistajia niin se ei tarkoita sitä että suomalaisten sähkönsaantivarmuus siitä mitenkään heikkenisi

mitä sitten tulee tähän itellaan niin itella on tietysti vaikeassa tilanteessa koska tämmöinen perinteinen viestinvälitys kaiken aikaa meidän ipadien ja muiden takia vähenee ja sen takia itellan täytyy myöskin huolehtia siitä että se säilyy kannattavana ja pystyy myös suuntautumaan uusille aloille

totta kai valtio itellan sataprosenttisena omistajana edellyttää että kun yt neuvotteluja käydään niin ne käydään täysin lain ja kirjaimen mukaan ja siinä ei tehdä minkäänlaisia oikaisuja mutta mielestäni on myös selvää että voi tulla semmoinen tilanne että yhtiö kansainvälistyy hankkimalla esimerkiksi venäjältä uusia logistiikkatoimintoja mutta sitten taas ulkoistamalla niin kuin sanoitte edustaja kalliorinne hollantilaisille yrityksille joitakin toimintoja

arvoisa puhemies

olen ollut tietoinen tästä ongelmasta ja käsitykseni on se että kuitenkin näillä pientuulivoiman tuottajilla on pääsy alueellisiin verkkoihin

tämä ei tietysti välttämättä ole ratkaisu siihen ja voimme varmasti omistajaohjauksen kautta tunnustella sitä tilannetta millä tavalla maksimaalisesti voisimme saavuttaa valtion asettamia eduskunnan ja hallituksen asettamia tuulivoiman edistämistavoitteita ja tulisiko tähän tehdä muutosta

toisin sanoen korostan sitä että julkinen keskustelu avoimuus läpinäkyvyys on hyvin tärkeää ja olin jo tässä talvella antanut sellaisen valmisteluohjeen että velvoittaisimme valtio omisteiset yhtiöt raportoimaan verojalanjäljestään eli siitä miten ja minne maksetaan veroja

olen itse vastannut näistä kehitysyhteistyölinjauksista

on erittäin hyvä että tuulivoimayhdistys ja muut tuulivoiman edunvalvojat ovat tämän asian tuoneet esiin

on ihan selvä että afganistan on sellainen valtio jonka rakentuminen demokratiaksi ja oikeusvaltioksi on ei ainoastaan koko tuolle alueelle vaan myös ihan maailmanlaajuisesti tärkeä kysymys

hallitus on tänään hyväksynyt yksimielisesti uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman jossa lähtökohtana on kehityspolitiikan ihmisoikeusperustaisuus

uskon että kun julkinen mielenkiinto todella tärkeistä syistä on nyt kiinnittynyt näihin asioihin niin sillä tavalla saadaan myös parannuksia aikaiseksi

sen takia on selvä että kun sotilaallista läsnäoloa vähennetään syntyy jonkinlainen tyhjiö budjettivaje myöskin ja on välttämätöntä että kehitysyhteistyöllä sitten vahvistetaan tätä tilannetta ja pyritään niihin tavoitteisiin joita täällä on laajasti lausuttu ja tuettu eli sitä että afganistanista tulee demokraattinen oikeusvaltio joka pystyy turvaamaan kaikkien kansalaistensa niin naisten kuin miesten arkielämän turvallisuuden

suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet toimia muiden avunantajamaiden kanssa näissä kyseisissä maissa joihin edustaja alanko kahiluoto viittaa jossa homoseksuaalisuus ja seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen asema on todellakin syrjitty kriminalisoitu ja jossa heitä tosiasiassa vainotaan

rohkaisevaa on ollut se että yhdysvallat ja britannia ovat aika voimakkaasti ottaneet nämä kysymykset viime aikoina esille jolloin luulen että nämä kysymykset nousevat tässä kehityspoliittisessa viitekehyksessä ja voimme niin kuin paremmin ehkä sitten turvata tämäntyyppisten ihmisten elämää ja henkeä ja turvallisuutta niissä maissa joista he ovat lähtöisin

näkisin että tavoitteena tulisi olla maasopimus jossa kummankin osapuolen velvollisuudet ja oikeudet selvitetään ja tässä kuuntelin tarkkaan mitä sdpn eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja koskinen sanoi että korruptio ja hallinnon puutteet ovat afganistanissa niin merkittäviä että meidän on todella kiinnitettävä niihin aivan erityistä huomiota

i höst kommer vi att fatta beslut om vi kommer att fortsätta att stödja nicaraguas utveckling